lukiessaan koko matti wibergin kolumnin taikka kirjoituksen tästä saa sen käsityksen kyllä että hän peräänkuuluttaa enemmän sitä avoimuutta mikä päätöksenteon taustalla on

edustaja yrttiaho puhui tässä kuntien yhteisövero osuudesta ja täytyy muistaa että ilman hallitusohjelman kirjausta kuntien korotettu yhteisövero osuus olisi poistunut kokonaan

nyt hallitusohjelmaan kirjattiin vielä se että sitä korotettua osuutta jatketaan toki hieman alemmalla prosenttiosuudella kuin aiemmin mutta joka tapauksessa sitä jatketaan ja kunnille kompensoidaan nämä veromenetykset

edustaja tolppanen täällä kysyi miten on mahdollista jos kotitalousvähennystä ei nyt edes käytetä maksimaalisesti että tällä ratkaisulla se tuottaisi jotakin

ylipäätään meillä on aivan liikaa verovähennyksiä ja ne syövät veropohjaa kassasta vähän turhankin paljon ja näiden verovähennysten perkaamiseen pitäisi keskittyä

nyt sentään kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu että asia selvitetään ja tämä omaishoidon verokohtelu selvitetään osana muuta omaishoidon selvitystä jossa on myös muita elementtejä

kiviranta odottaa

tässähän on olennaista siis se että kun katsoo millä tulotasolla nämä eri puolisot liikkuvat siinä on hirveän paljon vaihtelua kun laskee yhteen jakaa kahdella

perheverotus teidän esittämällänne tavalla nimenomaan kohtelee niitä kaikkein parhaiten joiden tulotasot puolisoon nähden ovat mahdollisimman erilaiset mutta niillä jotka ovat suurin piirtein samalla tasolla vaikutusta taas ei siihen tule

asko seljavaara täällä peräänkuulutti sitä mikä on hallituksen linja ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän linja suhteessa kaikkein heikko osaisimpiin

arvon edustaja kansalaiset eivät osta prosenteilla taikka prosenttiyksiköillä yhtään leipää yhtään maitoa eivät maksa yhtään vuokraa

meidän taulukoissamme on huomioitu se ja meidän linjassamme on huomioitu se että pienempituloinen saa euroina enemmän käteen kuin joku suurituloinen

sitten verotuksesta

työmarkkinatuella elävä esimerkiksi maksaa veroja tänä päivänä huomattavasti enemmän kuin on tarkoituksenmukaista

arvoisa puhemies

teidän hallituksenne aikana veropohjaa on syöty useilla miljoonilla miljardeilla euroilla jopa samaan aikaan kun veropohjaa olisi tiivistettävä ja verotuloja saatavissa lisää

ongelmahan nimenomaan tämähän on sak ei siis nimenomaan tässä asiassa mistä puhutaan nyt työpanokseen perustuvasta osingosta on sellainen että tällä ei ole käytännössä mitään tekemistä sen kanssa onko meidän ansiotuloissa minkä suuruiset marginaaliverot vaan tässä on se ongelma mihin ed

miksi te ette hoida harmaata taloutta kuntoon ja jo aiemmin ja muita verotuottoja joita olisi saatavilla tästä yhteiskunnasta

lehtikin viittasi täällä salissa että osakeyhtiölaki mahdollisti sen että voidaan eri perustein jakaa niitä osinkoja ja että työpanos oli yksi niistä perusteista

ministeri katainen on täällä salissa todennut lähinnä että ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on laskea ansiotuloveron korkeita marginaaleja mutta kuten osoittautui se ei ole ainoa tapa

tämä on huomattavasti parempi ja oikeaan osuvampi tapa kuin se mistä ministeri katainen täällä on puhunut

totesin omassa puheenvuorossani juuri tähän ekologiseen kannustavuuteen viitaten että tämän tulee olla osa isompaa kokonaisuutta jossa tulee huomioida myös sosiaalisesti oikeudenmukainen tilanne mikä tarkoittaa siis veronmaksajan veronmaksukykyä

kallis viittasi jotta ei tule tällaisia tilanteita jolloinka koetaan epäoikeudenmukaisia tilanteita jälleen kerran varallisuutta verotettaessa vaikka

siinä on myös muita linkkejä jotka pääministeri vanhanen tässä eläkeiän nostamisen yhteydessä vesitti kaikkineen

satonen valtio velkaantuu juuri veronalennusten vuoksi koska veroja on alennettu ja verokertymä ei ole niin suuri kuin on oletettu tarvitaan jotain kautta rahaa tarvitsee ottaa velkaa

satonen elvytystoimet hallituksen taholta ovat pääasiassa veroelvytystä veronalennusta juuri sitä kuten te sanoitte elvytystä varten

ensinnäkään ne eivät täytä niitä elvytyskriteereitä ne eivät ole väliaikaisia mutta niitä varten velkaannutaan

naisten heikompi asema työmarkkinoilla aivan historiallisesti on osittain seurausta siitä että naisten työura katkeaa toistuvien pitkien vanhempainvapaakausien aikana

kehitys menee työpaikoilla eteenpäin toiset oppivat uutta saavat uutta työtä saavat parempaa palkkaa ja tämä katkaisee työurat ja tämä hidastaa naisten palkkakehitystä

vaikka siihen sisältyy toki varmasti asenneongelmia käytännön soveltamisongelmia niin rakenteellisena uudistuksena minusta se on täysin perusteltu

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt ministeri kataiselta sitä kun täällä pari viikkoa sitten käytiin kädenvääntöä kelamaksun poiston kompensoinnista ja vihreät väittivät että kompensaatio ei tapahdu velkarahalla vaikka me näin väitimme että se tapahtuu ja nyt se on osoitettu kehysriihessä

arvoisa puhemies

on mielenkiintoista katsoa että on niin loistava esitys ilmeisesti hallituspuolueiden mielestä että yksikään heidän edustajistaan ei ole sitä täällä puolustamassa

edustajat manninen ja lintiläkin pakenivat jo äsken paikalta pois ilmeisesti kun päästään vasta itse asiaan

täällä on hyvä todeta ensinnäkin se kun on kysytty mikä on vaihtoehto tälle hyväksyä vai hylätä että jos puhutaan veropoliittisin keinoin niin meillä sosialidemokraateilla on esittää vaihtoehto

se on perusvähennys kunnallisveron perusvähennys mikä tuo nimenomaan pienituloiselle monta kertaa enemmän rahaa käteen kuin tämä ruuan arvonlisäveron alennus mahdollistaisi vaikka se menisi täysimääräisenä hintoihin

oletteko tällä toimellanne tullut sitoneeksi hetemäen työryhmän käsiä sillä tavalla että ei ole enää mahdollista tehdä kokonaisverouudistusta ja onko myös se voimassa mitä aiemmin täällä salissa olette sanonut että pääomaverokantaan ei siellä kosketa

en ymmärtänyt ennen ed

laitetaan raha reikään läimästään ja katsotaan mihin se sattuu osumaan

niille jotka täällä vasemmistoliiton puolelta ovat peräänkuuluttaneet sitä että emmekö me halua antaa ruuan hinnan alennusta nimenomaan pienituloisille voi sanoa että kyllä me haluamme auttaa pienituloisia nimenomaan asumisessa elämisessä syömisessä mutta me emme halua hajottaa niitä veroeuroja näin kuten on nyt tehty jolloinka myös me kansanedustajat tulemme saamaan sen jos se menee hintoihin

kysymys tullaan esittämään juuri siitä että kun meillä on euroja rajallisesti käytettävissä miten ne käytetään kaikkein tehokkaimmin

valtion taloudellinen tutkimuskeskus toteaa että arvonlisäverokannan alentamista voidaan perustella sillä että se on tulonjakovaikutuksiltaan parempi kuin tuloverotuksen tasaprosenttinen alentaminen sen vuoksi että tuloverovaikutus ei ulotu kaikkein pienituloisimpiin kun taas sitä voidaan vastustaa sama asiantuntijaelin sanoo koska tulonjakovaikutukset ovat tehottomia verrattuna tulonsiirtojen korottamiseen

meidän täytyy miettiä ihan oikeasti se mitä me haluamme tehdä miten se kohdentuu parhaiten eikä niin että sinne jää tiettyjä kysymysmerkkejä perään esitettäessä

lupasin tässä kohtaa oikoa myös tiistaina käymääni debattia ed

tässä kohtaa täytyy vielä muistuttaa hallituspuolue kokoomusta myös siitä että ennen viime eduskuntavaaleja kokoomus oli jyrkästi tätä vastaan todeten että tämä on tehoton keino nimenomaan siihen mihin nyt hallituspuolueista ennen kaikkea keskusta täällä on sanonut sen olevan tehokas keino mukamas

ja jotta ei mennä siihen mikä on uskon asia mikä on sosialidemokraattien mielipide tai jostain ilmasta muka napattu näkemys niin esimerkiksi kun täytyy katsoa täällä taisi olla ed

manninen ainakin puhui siitä että sdp ei halua pienituloisille ja lapsiperheille ruuan hinnan alennusta niin muun muassa keskuskauppakamari on todennut että he eivät kannata tätä koska on muita keinoja joilla lapsiperheitä ja muita tuetaan paremmin

arvoisa puhemies

kaikki kestävät päivänvalon vielä tänäkin päivänä

he näkevät sen että siinä on mahdollisuus jos se menee täysimääräisesti hintoihin mutta saman euromäärän käyttäminen verotuksellisesti myös toisaalle toisi juuri pienituloisille enemmän sitä tarvittavaa rahaa käteen koska jälleen täytyy muistaa että ihmiset eivät paljon lämpene niillä prosenteilla tai sillä että sanotaan että kyllä sun pitäs enemmän tällä tulla toimeen ja ole tyytyväinen vaan

tämä oli se keskustan talouspoliittinen linja

ja kun hän epäili millä linjalla tässä kohtaa mennään kun taloustilannetta tarkistellaan vähän väliä sanotaan että mennään terveellä ja reilulla pohjalla teidän aikananne hallitus tarkisti talouspolitiikkansa kerran neljässä vuodessa silloin kun se aloitti toimensa vaikka talous muuttui radikaalisti

voi sanoa että sosialidemokraattien linja perustuu vain ja ainoastaan asiantuntijakuulemiseen selkeään arkielämän käytäntöön että me haluamme pienituloisille enemmän käteen rahaa jolla heillä on varaa ostaa sitä ruokaa enemmän

meillä on kunnallisveron perusvähennys mikä kohdistuu juuri niin kuin on toivottavaa

tämän vuoksi me emme ole hyväksymässä nyt esitettyä ruuan arvonlisäveron alennusta ja toisessa käsittelyssä tulemme esittämään esityksen hylkyä

ministeri hyssälää täytyy korjata sen verran taannoisista sanoista että molemmat meistä ovat varmasti hyvin tietoisia että kuntien kalleusluokitusta ei ole päätetty tämän hallituksen toimesta tällä vaalikaudella poistaa

toinen asia on se että kun viittasitte äsken että kansaneläkkeen tasokorotus vaikuttaa myös näihin jotka saavat sitä pientä työeläkettä niin täytyy muistaa että työeläke leikkaa sitä kansaneläkkeen perusosaa sieltä koko ajan vähentävästi

ja jälleen kun puhutaan eläkeläisten veronalennuksista alle palkansaajien tason täytyy muistaa että ne kohdentuvat myös niihin korkeammalla tasolla oleviin eläkkeisiin eivätkä siihen joukkoon mitä nyt täällä on peräänkuulutettu väliinputoajakastiin joka saa pientä työeläkettä

he eivät päässeet hyötymään veronalennuksista eivät päässeet hyötymään käytännössä kansaneläkkeen korotuksesta pääsevät hyötymään ja nauttimaan vain korotetuista maksuista korotetuista asumiskustannuksista ja muista korotuksista mitkä kärsityttävät heidän elämäänsä

en ole ihan varma tarkoittiko hän sitä että kuntaverosta tehtävät vähennykset tulee lakkauttaa koska sen ymmärrän että kuntaveron tuotto realistisesti on alhaisempi vähennysten kautta

mutta täällä on perussuomalaisten taholta edustaja kauko tuupainen tänään vaatinut progressiivisuutta kuntaveroon ja siitä on puhuttu että ne elementit tulevat nimenomaan vähennysten kautta tänä päivänä se koskee kaikkein pienituloisimpia jotka saavat vapautusta tätä kautta kuntaveron maksamisesta koska kuntavero on kuitenkin tasaluontoinen vero

kun kunnille kompensoidaan eri tekojen aiheuttamista menetyksistä niin mietin vaan äskeisen puheenvuoron jälkeen todella esittikö edustaja kivelä että kuntaverosta tehtävistä vähennyksistä luovutaan

hallituksen aiempi esitys yritysten sukupolvenvaihdoksen verotuksen huojentamisesta kohtasi totaalisen stoppinsa perustuslakivaliokuntaan

mielenkiintoista olisi ollut nähdä se että perustuslakivaliokunta olisi lausuntonsa antanut koska sitä kautta olisi tullut tsekattua kenties myös olemassa oleva laki siltä osin pitääkö sitä lähteä muuttamaan vai ei

tämä hallituksen esitys joka meillä tässä on ja joka tuli korvaamaan eräällä lailla sitä surkean kohtalon kokenutta edellistä sukupolvenvaihdosten verohuojennusta kuvastaa sitä tilannetta että hallituksen esityksessä ei ole käytännössä perusteluja muuta kuin se että edellinen esitys peruttiin ei ole perusteluja sille miksi tämän muotoinen esitys tuotiin ei ole perusteluja sille miksi tässä taloustilanteessa verotusta ollaan alentamassa tällaisilta passiiviveroilta mitkä eivät sinänsä ole edesauttamassa aktiivitoimia lisäämässä työllisyyttä ja myös vaikutusten arviointi puuttuu

en tiedä kuvastaako tämä laajemmalti nykyhallituksen lainsäädäntölinjaa mutta voi todeta että tässä kohtaa se ei ainakaan ole ollut perusteellista saati niin arvioivaa kuin olisi pitänyt

me sosialidemokraatit olemme miettineet miten tähän tulee suhtautua tässä taloustilanteessa ja kun perintövero kerran on auki niin olemme valmiit nostamaan sitä alarajaa josta maksetaan perintöveroa ylipäätään siinä ykkösveroluokassa mikä koskee juuri näitä lähisukulaisia

me emme ole valmiit myöskään laskemaan lahjaveroa koska haluamme kohdentaa ne veroeurot efektiivisesti joita meillä on käytössä

orpo sanoi että täällä pohditaan onko se kuntavero vai valtionvero mitä lasketaan tai olisi ehkä hankalaa tuoda uudelleen käsittelyyn niitä veronkorotuksia palkansaajille jotka nyt on annettu

kun kuntaveroa nostetaan siitä maksavat kustannuksina kaikkein pienituloisimmat suhteessa enemmän kuin silloin jos tämä mekanismi hoidettaisiin valtionveron kautta

mutta ne tullaan vetämään takaisin kuntaveronkorotuksen kautta jolloinka kärsijä on se pienituloinen suhteessa huomattavasti enemmän kuin se suurituloinen

meidän mielestämme verotuksen pitää olla veronmaksukyvyn mukaan ja silloin valtion verolla operointi on oikeudenmukaisempaa kuin se että kunnat pakotetaan nostamaan verojaan jolloinka kärsijä on kaikkein eniten se pienituloinen

harmaa talous keskustelu on äärettömän tärkeä ja aiheellinen sama sivuaa tätä veroparatiisikeskustelua että nämä kaikki saataisiin rehelliselle pohjalle ja tuotettua suomen valtiolle myös niitä verotuloja jotka tänne kuuluvat